jo kauan sitten kaupunginosavaltuustot olisivat olleet helsingissä lähidemokratian alku ei sitten kun helsinkiin liitetään espoo ja vantaa

kuka edustaisi vuosaarelaisten tarpeita

ei kukaan

suur helsingin valtuustossa valtuutetut eivät varmaankaan tietäisi missä on ilola tai metsälä puhumattakaan ihmisten tarpeista

arvoisa puhemies

kannatan nykyistä avioliittolakia

samat luvut löytyvät muista välimeren maista liki

vaaditteko tiukasti oikeutta suomalaisille vakuuksien ja sijoittajien vastuun kautta vai viekö kiihkokapitalisti tuhkatkin pesästä

vähän kuvakieltä

kun hallituksen tytöt ja pojat ovat kivittäneet suomalaisten kotien ikkunat rikki eli holotna uhkaa rikoksesta on turha syyttää maailman ja euroopan isoja tätejä ja setiä ministeri rinne

jätti teidät suomeen jäännösluuta kaluamaan ja pakeni itse brysselin lihapatojen ääreen

suomi tarvitsee tekijää ei selittäjää

valitettavasti valtiovarainministeri on poissa täältä

tehkää samalla uskaltakaa

tapasimme tänään asuntojaoston puitteissa uuden asuntoministerin ja siellä keskusteltiin tulevasta toisesta lisätalousarviosta

olisin kysynyt valtiovarainministeriltä onko hän niin kuin minä ounastelen valmis näihin lisätalousarvion toimenpiteisiin tämän asuntopolitiikan osalta

arvoisa herra puhemies

jo debatissa tulin maininneeksi sen että nykyisessä hallituksessa istuu peräti kolme asuntoministeriä kaksi entistä ja yksi uusi

yleensä ken härjillä ajaa hän härjistä puhuu ja minunkin täytyy tässä tapauksessa puhua asumisesta koska olen asuntokorjaamisessa mukana ja edustan täällä asunnottomia ja niitä joille asunto maksaa liian paljon

näitten kolmen ministerin toimenpiteissä on huomattava ero

eivätkö uusi asuntoministeri ja valtiovarainministeri ja hallitus näe tämän avustusmuodon rahoituksen nostamista tarpeellisena niin työllistämisen kuin itse kotien kunnostamisen kannalta

toisaalta

miten asuntoministeri nostaa suomalaisen rakennustyöläisen käyttöä kaikissa rakentamisissa verrattuna ulkomaiseen työvoimaan tällä aralla harmaan talouden alueella

tähän meidän pitäisi suunnata lisää voimavaroja jotta kontrolli ainakin pelaisi ja toisaalta suomalaiset tulisivat työllistetyiksi

mikä on asuntoministerin koordinaatio näissä kysymyksissä työ ja elinkeinoministeriön ja liikenneministeriön kanssa koska siellä pitäisi pystyä ratkomaan näitä yhteisesti

toisaalta uusi asuntoministeri saa minulta kiitosta siitä että hän on lähtenyt ainakin täällä aran rahoituksen puolella lisäämään peruskorjaamisen rahoja

toivon mukaan se selviää tulevien viikkojen vähintään kuukausien aikana

tulisiko tässä tilanteessa valtion ottaa viime kädessä kaavoitus ja tonttipolitiikka väliaikaisesti kovempaan ohjaukseensa jos kunnat eivät aikaansaa tarjontaa kysyntää vastaavalle tasolle

arvoisa puhemies

mitkä ovat pitkäkestoiset yli vaalikausien toimet hallituksilta ministereiltä jatkuvan asuntopulan korjaamiseksi ja kansalaisten maksukyvyn huomioivien kotien takaamiseksi

kyllä rundgren on ihan oikeassa mutta tämä asiahan tulee tuolla ympäristövaliokunnassa perusteellisesti läpi käytyä ja uskon siihen että siellä vilpittömästi tarkastellaan kaikkien osapuolten yhteistä etua

ristiriitoja varmasti tällä hetkellä saattaa herättää se mistä tässä keskustellaan mutta siinä käsittelyssä mitä ympäristövaliokunnassa käydään tämä kyllä perusteellisesti käydään läpi eikä ole syytä ajatella että vanhoja hyviä käytäntöjä poistuisi

puhemiesneuvoston pysyvä ekstaasia lähetetä ympäristövalion lähetekeskustelua varten esitellään päivän syy kuudessa osin puhemiesneuvosto ehdottaa taasia lähetetään

on päättänyt että puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja siitä olen vakuuttunut

toki hänellä on viestijoukkueessaan kolme asuntoministeriä kaksi entistä ja yksi nykyinen ja panostukset asumiseen ovat aivan oikeita ja todellisia

todellisuudessa tämä on kumminkin vasta alkuerä tällä sektorilla koska näillä ratkaisuilla avataan vain päätä siitä mistä olisi pitänyt lähteä jo ajat sitten liikkeelle

mutta täytyy muistaa että vaikka minä helsinkiläisenä olen onnellinen näistä ratkaisuista niin muuallakin maassa asutaan ja muuallakin maassa liikutaan

nämä ovat alkueriä

teillä on edessänne välierät ja loppukilpailusta ei ole vielä tietoakaan

täällä on ainakin kolme ministeriä joita tämä koskettaa

panostukset tulevaisuudessa asuntopolitiikkaan niin korjausrakentamiseen täydennysrakentamiseen kuin uudistamisrakentamiseen

olen ollut mielissäni asuntoministerin ratkaisuista tässä viime aikoina

mitenkä hallitus tätä kehyksissään aikoo viedä eteenpäin

on surullista seurata kun kaksi vahvasti dementoitunutta henkilöä kiistelee keskenään kumman dementia on mennyt pitemmälle

herrat tämä laitos on talousasioita käsittelevä eikä hoitolaitos

mutta hallituksen päätöksistä kärsivät siis veronkorotuksista ennen kaikkea autoilijat eläkeläiset piensijoittajat perheet syöjät juojat tavalliset keskiluokkaiset kansalaiset

niitä ei voi syödä eikä niissä voi asua kansa tarvitsee nälkäänsä leipää ja asumiseen kohtuuhintaisia koteja

kiitoksia herra puhemies

ruuhka suomessa talonrakennusurakat hinnoitellaan suomalaisin kustannuksin

asumiskustannukset laatutakeet tässä on ristiriita

pitipä elää seitsenkymppiseksi kokeakseen sellainen farssi joka äsken tuntien kuluessa näyteltiin salin pisimmästä miehestä lyhimpään tankataan yhtä ja samaa asiaa joka kummallekaan ei ollut selvinnyt ja kokeakseen kuinka eduskunta äänestää jo eronneen hallituksen luottamuksesta luottamuksesta jota uusi hallitus ei uskalla mittauttaa

työturvallisuusmääräysten rinnalle voitaisiin liittää ammattitaitotesti joka varmistaisi ulkomaisen työntekijän osaamisen sekä kieliymmärrystesti joka varmistaisi kyvyn ymmärtää suomenkielisiä työohjeita

tämä on asia joka pitäisi keskustella

no gracias solamente mais dinheiro nein danke schön aber viel geld fur unseren taschen

viette leivän lasten ja vanhusten suusta ja syöksette samaan kurjuuteen veljienne perheet kreikassa portugalissa ja myös espanjassa

jos siellä epäillään ettei sellaisia suomesta löydy tulkaa myllypuron leipäjonoon ennen kuin viskotte miljardeja maailman huijareille

arvoisa puhemies

sieltä löytyy odottavia äitejä kuolemaa kaipaavia eläkeläisiä mutta myös tuhteja nälkiintyneitä rakennusmiehiä joilta työt ovat karanneet läheisille kaupungin ja valtion harmaan talouden työmaille joilla puhe käy vaan viroksi ja venäjäksi

hallituksen tulisi kiireesti palata tai tulla tasavallan presidentti niinistön naantalin kokouksen linjoille

eivät asiat pitkittämällä parane ne vain huononevat

olimme tässä toissa viikolla käymässä madridissa ja espanja tarvitsee rutosti lisää miljardeja seuraavan kahden vuoden aikana

tämä tuli hyvin selväksi

arvoisa puhemies

eurooppahan on tällä menolla hetken kuluttua talouskaaoksessa eikä selviä eun ja komission esittämin keinoin

kansa köyhtyy ja edessä on sosiaalinen sota hetken kuluttua

siitä ei mielestäni seuraa mitään edistyksellistä ja tässä suhteessa hallituksen pitäisi uskaltaa katsoa totuutta silmiin suomen kannalta

arvoisa herra puhemies

kolme kovaa ja tuloksellista v

tä

asuntopula on minulle henkilökohtainen haaste

toki edustajat korhonen ja uotila haluaisivat olla mukana mutta ei heilläkään ole kanttia potkia kataista ja kokoomusta kumoon

vasemmisto nyt käännetään teidän korttinne

arvoisa herra puhemies

kun hallitus ei kykene näkemään eteensä kahta vuotta ei ole kyennyt eikä kykene eteenpäin puhumattakaan vuosikymmenistä sen on parasta valahtaa sulavan kevätlumen mukana häpeän likaviemäreihin

kaikki asuntoratkaisussa todella mukana olevat tahot rakennusliitto rakennusteollisuus helsingin kaupunki rakennusliikkeet sak ek ja muut ilmoittavat valmiutensa suururakkaan

tarvitaan muutoksia ara toimintamalleissa yleishyödyllisyyslaissa asumisoikeuskäytännöissä ja rahoitusratkaisuissa mutta ennen muuta ministeriltä ja koko hallitukselta todellista kykyä ja uskallusta aikaansaada päätöksiä tekoina ei vain tyhjänpäiväisinä puheina

kannattaako roikkua tässä uppoavassa hallituslaivassa

sitä ennen halusimme välikysymyksellä saada esille hallituksen asumiseen kohdistamat konkreettiset toimenpiteet rahoituksineen ja tekijöineen

selvää on asuntopolitiikan osalta että minkälainen hallitus tahansa tekisi parempaa jälkeä kuin nykyinen

lyhyestä virsi kaunis

huono hallitus menköön parempi tulkoon

herra puhemies

ne eivät ole maakohtaisia